kilpailu opiskelijoista tulee olemaan tulevaisuudessa entistä tiukempaa

tuolloin yliopistojen on tärkeää kartoittaa omat erityisosaamisalueensa ja hakea kumppanuuksia niin läheltä kuin kaukaa

herra puhemies

rouva puhemies

samalla kun peruskouluissa ja korkeakoulutuksessa on saavutettu laadullisesti korkea taso on tärkeä huolehtia myös koulutusjärjestelmän asiakkaista nuorista

vankiloiden lisäksi kiinnitän huomiota tuomioistuinten käsittelyaikoihin

niitä on yritetty lyhentää jo useat vuodet ja suomea on moneen otteeseen huomautettukin asiasta esimerkkinä tullilaitoksen käsittelyssä olevat autoveroasiat

nämä voivat purkautua tuomioistuimiin yllättäen ja lisärahoituksen tarve tulee silloin akuutiksi

nuoret tulevat kantamaan hyvinvointivaltion paineet kun suuret ikäluokat joita itsekin jo lähes edustan ovat eläkkeellä ja väestö ikääntyy vauhdilla

tuomioistuimille pitää osoittaa lisäresursseja jotta ruuhkat saadaan purettua ja arvaamattomiin tilanteisiin voidaan varautua

kansalaisten pitää ja täytyy saada asiansa käsitellyksi viivytyksettä tuomioistuimissas

elstä palanneen

nuorille on rakennettu myös erilaisia polkuja helpottamaan työelämään siirtymistä

alkoholista ja alkoholijuomaverosta käytävät keskustelut ovat aina hyvin tunteikkaita ja näkemykset niissä ovat monasti hyvin ehdottomia

tuolla valtiovarainvaliokunnassa olleena voin sanoa että valtiovarainvaliokunta on tukenut johdonmukaisesti hallituksen alkoholiveropoliittisia ratkaisuja hyvinkin haasteellisissa olosuhteissa viime vuosien kuluessa

kiviranta totesi sillä pyritään jatkamaan maltillisten alkoholiverokorotusten linjaa sosiaali ja terveyspoliittisista syistä nimenomaan

tapaa ja tyyliä voidaan toki muuttaa ja sitä esimerkiksi alko on alkanut toteuttaa hyvin positiivisella tavalla

minusta kolme merkittävintä keinoa hillitä kulutuksen kasvua ja opettaa ihmisiä alkoholinkäyttöön ovat kasvatus kasvatus ja kasvatus tietysti monine muine toimenpiteineen

tuossa valiokunnassa käydyssä keskustelussa kannoin huolta ravintolaelinkeinon tulevaisuudesta ja siitä että harmaa talous on iso ongelma myös ravintola alalla ei pelkästään esimerkiksi rakentamisen puolella

arvonlisäveromuutokset syksyllä heikentävät ravintoloiden kannattavuutta entisestään jos hallitus ei alenna ruuan arvonlisäveroa myös ravintoloiden osalta kun komissio antaa siihen mahdollisuuden

monet maat ovat lähdössä kuulemma hakemaan myös ravintoloille arvonlisäveroalennusta alkoholin suhteen mutta majoitus ja ravitsemusalan työnantajaliittohan on pelkästään lobbaamassa että ravintolat ja ruokalat saisivat tuon arvonlisäveron samalle tasolle kuin vähittäiskauppa

anniskelu valvotuissa tiloissa on aivan toista kuin tuolla kaduilla kujilla metsissä missä hyvänsä

tältä osin toivon sitä mitä näissä alkoholiasioissa olen peräänkuuluttanut sen ajan minkä tässä talossa olen ollut että ravintoloilla olisi jonkinnäköinen sisäänostoalennushinta

tämä on varmasti on vaikea toteuttaa

kiviranta totesi että kotimaisella hintatasolla ja matkustajatuonnilla ei ole selvää yhteyttä tällä hetkellä

arvoisa puhemies

kyllä on ed

tiusaselle todella populistinen näkemys ei urheilu lepää oluen päällä

tämä maailma vain on muuttunut niin että tällaista oheispalvelua niin juoman ruoan kuin monen muunkin suhteen on kaikkialla maailmassa missä jääkiekkoa pelataan esimerkiksi niin kanadassa kuin myös ruotsissa ja muualla ja monissa muissa lajeissa

tietysti suomen kuljetusalan yrittäjät skal on huolissaan suomalaisten kumipyörien liikenteestä ja ennen kaikkea siitä että näille pienille markkinoille on tulossa ulkopuolisia tahoja

tietysti tämä kabotaasi jota myös suomalaiset tekevät jossakin määrin espanjassa ranskassa ja niin edelleen

tuolla euroopan unionin sisällä on mahdollistettava että myös sitä voidaan suorittaa suomessa mutta me pääsimme tyydyttävään ratkaisuun siinä että tuo ulkopuolelta tuleva voi kolme eri kuljetusta tehdä

keskustelu on nyt päättynyt d ryhdytään yhtä

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen

arvoisa puhemies

selonteko itämeren tilasta on ajankohtainen ja monipuolinen vaikka se vierähtikin jo seuraavan vuorokauden puolelle

koko veden vaihtuminen itämeren alueella on vuosikymmeniä kestävä prosessi

jokainen alueen valtio voi toki omilla toimillaan pyrkiä parantamaan vesialueen tilaa mutta näkyvät ja merkittävät parannukset saadaan aikaan vain laajapohjaisen kansainvälisen yhteistyön ja sopimusten kautta

taloustaantuma uhkaa monien tärkeiden investointien toteutumista ja siirtää kuormituksen vähentämistavoitteita tulevaisuuteen

ilman tiivistä yhteistyötä ja pitkälle menevää poliittista sääntelyä merialueen tila huononee entisestään ja nykyiset ponnistelut valuvat hukkaan

suojeluongelmilla on omat yhteiskunnalliset juurensa ja tilannetta hankaloittavat rantavaltioiden taloudellisen kehityksen erot

suomi ja ruotsi ovat lahjoittaneet jätevesihuollon investointeihin rahaa ja ovat näin pyrkineet parantamaan tilannetta myös muualla kuin omilla alueillaan

hyvänä esimerkkinä voidaan mielestäni pitää nevan kokoomaviemärin rakennushanketta jolla vähennetään pietarista tulevia jätevesipäästöjä suomenlahteen

kasvaneen meriliikenteen myötä alueella liikkuu matkustaja aluksia kalastajia sekä kontti ja öljykuljetuksia joiden reitit risteilevät merialueella kiihtyvään tahtiin

kaikenlaisten ympäristöä tuhoavien päästöjen valvonta on tärkeää mutta haluan tässä kiinnittää huomiota juuri öljyntorjuntavalmiuksien parantamiseen

talviolosuhteissa tapahtuvat kuljetukset ovat erityisen vaikeita ja mahdollisen onnettomuuden sattuessa öljyä on hyvin vaikea korjata talteen jäiden seasta

talouskriisi on tuonut kuitenkin epävakautta alueelle

itämeren alue on nähtävä tulevaisuuden osaamis ja innovaatiokeskittymänä jossa ympäristönsuojelu ja liiketoimintaympäristö kohtaavat ja nivoutuvat sujuvasti toi

ensi vuoden budjetissa poliisin toimintamenomomentin määrärahataso on laskenut merkittävästi kuluvaan vuoteen verrattuna

nuo resurssit on saatava kohdalleen jotta palvelut pelaavat ympäri maata jollakin tavalla vanhaan malliin niin kuin täällä kovasti on peräänkuulutettu

toimintamenoihin suunnattujen varojen kaventaminen ja tuottavuusohjelman vähennykset pienentävät omalta osaltaan poliisimiesten määrää

kentältä tulevien tietojen mukaan väkeä ollaan kuitenkin irtisanomassa useita kymmeniä ensi vuonna nimenomaan rikostorjunnasta eikä suinkaan lisäämässä

myös poliisin taloushallintoa on kehitettävä tehokkaampaan suuntaan ja konkreettisista rahoitustarpeista tiedottamista päättäjien suuntaan on tehostettava

jo nykytilanteessa rajanylitys niin venäjältä kuin venäjälle esimerkiksi nuijamaalla venähtää yllättävän pitkäksi

tulli poliisi ja rajavartiolaitos eivät kuitenkaan voi tehdä tehokasta yhteistyötä laittoman maahantulon ja kansainvälisen rikollisuuden estämiseksi jos joku ketjun osista pettää